näin sanoissa mutta käytännössä kun te esitätte että nyt saman tien letkut poikki ja tästä viesti muun muassa saksan bundestagille ja muualle että suomessa on näin päätetty on ihan selvää että siitä ei seuraa se puhumanne hallittu velkajärjestely vaan siitä seuraisi hallitsematon tilanne

erkki virtanen enkä sitä lainkaan kiistä että meillä poliisihallinto vuotaa tietoja julkisuuteen julkisuuden henkilöistä enkä pidä mahdottomana sitä mitä esititte että joku täysin viaton henkilö tulee yhdistettyä jonkin törkeän rikoksen tutkintaan sillä perusteella että hänen sormenjälkensä löytyvät tekopaikalta ja häntä on siinä tutkintaprosessissa kuultu vaikka hänellä ei ole asianomaisen rikoksen kanssa yhtään mitään tekemistä

näin ollen pyrkimys eri tavoin estää huumeiden kulkeutuminen vankilaan on tietysti perusteltua ja siitä me varmasti olemme kaikki samaa mieltä

ja esimerkkinä hallituksen esityksen perusteluissa kerrotaan että joo esimerkiksi sukkia ja lehtiä ei tarvitse erikseen sinne omaisuusluetteloon merkitä

no mitä keinoja tähän sitten on

valtaosa mediasta nosti suvivirren esille uutisoinnissaan vaikka puumalaisen päätöksessä ei millään tavalla arvioitu sen asemaa

tähän liittyvät riskithän tarkoittavat sitä että mikäli eurojärjestelmä pysyy pystyssä kuten on syytä olettaa niin eurojärjestelmä pystyy vastaamaan suomen pankille tietyllä tavalla veloistaan ja sitten jos koko eurojärjestelmä romahtaisi niin sitten ollaan todella muidenkin suurten ongelmien kanssa tekemisissä

arvoisa rouva puhemies

tämän hallitsemattoman tilanteen me haluamme estää koska uskomme että siitä seuraisi tartuntavaikutus lähinnä finanssijärjestelmän kautta

ensinnäkin ikätesteistä säädetään laissa ja niiden käyttöönotto voi näin jatkua lailliselta pohjalta tämä on hyvä

sitä että balkanilla rikottiin räikeästi ihmisten oikeuksia heitä surmattiin tehtiin valtavia hirveitä rikoksia ja sitä että romaniassa syrjitään romaneja ja tällä tavoin romania loukkaa kaikkia solmimiaan kansainvälisiä sopimuksia näitä asioita ei mitenkään korjata sillä että suomeen perustetaan ihmisoikeuskeskus jonka tehtävänä on osallistuminen keskusteluun suomessa olevista ihmisoikeusongelmista ja suomessa olevien ihmisoikeusepäkohtien ja suomessa olevien ihmisoikeusasioiden teoretisointi ja pohdiskelu

on erinomainen asia että kokoomuksen käynnistämät normitalkoot ovat saaneet täällä näin laajan tuen yli puoluerajojen

no tämä säädös on nyt sitten otettu lain tasolle että tämmöisiä ei tarvitse merkitä ja minun mielestäni se on hyvä asia koska se joustavoittaa asioiden käsittelyä

arvoisa herra puhemies

tämä helsingin sanomien tulkinta ei pidä paikkaansa ja tässä minulla on tämä apulaisoikeuskansleri puumalaisen kymmensivuinen dokumentti

vankia voidaan lähteä kuljettamaan kaupungille sairaalaan hänet otetaan sisään sen jälkeen kun hän on siellä odottanut ja jonottanut muiden terveyskeskukseen tulleiden ihmisten kanssa hänet pannaan röntgeniin hänelle annetaan ulostuslääkkeitä ja tätä kautta saadaan nämä mahdollisesti kehon sisällä olevat huumeet esiin

minun mielestäni on kunnioitettava brittien kansanäänestystulosta ja unioni ei voi eikä saa lähteä venkoilemaan tai vaatimaan uutta kansanäänestystä

toiseksi kasvattilapsilla kikkailua pyritään estämään ja tämä on hyvä

siis tarkoitan tilanteita joita on käytännössä ollut joissa alaikäiset lapset tulevat tänne tiettyjen vanhempien kasvattilapsina

mutta arvatkaa mitä

demareiden veropolitiikasta

jos tämä on kuitenkin se perustelu millä torjutaan mahdollisuus antaa poliisille törkeissä rikoksissa oikeus päästä sormenjälkirekisteriin käsiksi niin minä ainakin tässä intressivertailussa jota tämä lainsäädäntö jatkuvasti on kyllä päätyisin tämän esittämäni sinänsä hyvän esimerkin jälkeenkin siihen että törkeiden rikosten selvittämisen intressi törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden tekijöiden telkien taakse saattamisen intressi ja ihmisten turvallisuuden vahvistamisen intressi on niin suuri näissä asioissa että mainitsemallanne riskilläkin antaisin poliisille tämän oikeuden

mutta sen tulisi olla hallittu ja tätä aikaa pitäisi käyttää juuri siihen että pankkeja vahvistetaan valtioiden mahdollisuuksia selvitä vahvistetaan ja sen jälkeen kun tilanne hallittaisiin olisi tämän velkajärjestelyn aika

opetushallitus viittaa selvityksessään perustuslakivaliokunnan lausumaan siitä että juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria eikä niitä esimerkiksi niihin mahdollisesti sisältyvän yksittäisen virren laulamisen johdosta voida uskonnollisen suvaitsevaisuuden nimissä pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavina tilaisuuksina

tämä lähtee briteistä ei unionista

me sääntelemme kauppaa sen mukaan mikä on viikonpäivä mikä on juhlapäivä mikä on valikoima mikä on neliömäärä mikä on tavaran arvo mikä on kioski mitä saa myydä kukkia saa myydä jotain muuta ei saa myydä

kolmanneksi tässä esityksessä pyritään väärien tietojen antamista turvapaikkaprosessissa sanktioimaan ja tämä on hyvä

onko parempi lähteä vankia kuljettamaan kaupungille

ajattelen että poliittinen kehitys britanniassa johtaa siihen että hyvinkin seuraavissa vaaleissa esimerkiksi työväenpuolue voi ottaa ohjelmaansa sen että jos se voittaa vaalit se järjestää uuden kansanäänestyksen

toivon että perustuslakivaliokunta ja hallintovaliokunta saavat tämän perustellun esityksen nopeasti käsiteltyä ja voimaan ja jos siinä on nähty puutteita ne tämän eduskuntakäsittelyn kuluessa korjataan

nyt me kaikki tiedämme että hallitus ja me kaikki muutkin arvioimme verotulot yläkanttiin ja tämä kertoo jotain teidän tarkkanäköisyydestänne tulevan taantuman suhteen

arvoisa herra puhemies

jos työväenpuolue voittaisi vaalit sillä olisi täysi legitiimi oikeus ja mandaatti järjestää uusi kansanäänestys

on syytä huomata kuitenkin että valiokunnan lausuman voi katsoa koskevan sitä millä perusteella yksittäistä tilaisuutta on syytä luonnehtia

opposition ja varsinkin vihreiden jotka tekivät tämän välikysymyksen ensimmäisinä allekirjoittajina populismi tulee jo korvistani ulos

kun briteille on selvinnyt mikä uhka leijuu koko valtakunnan hajoamisen yllä ja mitkä kaikki taloudelliset kielteiset vaikutukset voivat brexitistä seurata niin itse uskon siihen että emme koskaan tule varsinaista brexitiä näkemään

heinäluoma ja ed

vaikka yksittäinen virsi ei valiokunnan mielestä tilaisuutta muutakaan uskonnon harjoittamiseksi voi tällaisella yksittäisellä virrellä siitä huolimatta olla merkitystä uskonnonvapauden näkökulmasta

pääosa veronalennuksista tällä hallituksella suuntautuu työnteon verotuksen keventämiseen tuloveron keventämiseen tavallisilta palkansaajilta tavallisilta eläkkeensaajilta

varsinaiset ongelmat meidän turvapaikkaprosesseissamme liittyvät siihen että meillä on aivan liian suuri määrä perusteettomia turvapaikkahakemuksia

toissa päivänä vihreät haukkuivat koulutussäästöjä eilen kehitysyhteistyösäästöjä tänään eläkeläissäästöjä ja kaiken tämän he korvaisivat kun heillä muka on se vaihtoehto sillä että virkamiesten kilometrikorvauksia leikattaisiin

mutta käytännön ihmiset ovat minulle kertoneet enkä nyt halua mennä tähän anatomiaan tarkemmin että ei se auta että sinä kymmenen tuntia myöhemmin näet videolta että nyt siellä varmaan jotain tällaista tapahtui

kun te ette tähän halua puuttua näin te sanotte te ette halua tähän puuttua niin on turha sanoa että te tasapainottaisitte taloutta sillä että peruuttaisitte miljardien luokkaa olevat veronalennukset joita ei ole siis olemassakaan

siis minä en tiedä että sairaaloissa tai muissa laitoksissa näin tarkasti kaikkea merkittäisiin lain tasolla mutta onhan se nyt ennenkuulumatonta että täällä hallituksen esityksen perusteluissa tällaista asiaa katsotaan aiheelliseksi tarkastella omaisuudensuojan rikkomisen kannalta ja päädytään sitten siihen että se ei nyt kuitenkaan riko omaisuudensuojaa

lapsilisiä leikattiin perusopetuksesta leikattiin lääkekorvauksista jotka ovat eläkeläisille tärkeitä leikattiin kehitysyhteistyöstä leikattiin kansaneläke ja työeläkeindekseistä leikattiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen indekseistä leikattiin

kuulin tässä kutsun osallistua keskusteluun ja haluan todeta että näitä työelämään esitettyjä tarpeellisia uudistuksia jotka eilen olivat keskustelussa ei esitetä sen vuoksi että oltaisiin ihastuneita normeihin puhumattakaan siitä että olisi ihastuttu siihen että lähdetään lainsäädännöllä normittamaan sellaisia asioita joita aikaisemmin on normitettu esimerkiksi työehtosopimuksilla

näin ollen nämä tarkkailuhaalarit joihin liittyvät väärät mielikuvat taisivat tulla jo debatissa oikaistua ovat käytännöllinen ja toimiva keino estää huumeiden kulkeutumista vankilaan

kun nyt sitten vihreät täällä kertovat että aivan hirveitä arvovalintoja kauheita että hallitus pahaa pahuuttaan kaikkea tällaista kauheata tekee niin kyllä teidän populisminne nyt kukkii tässä salissa

näin kertoo päätöstä valmistellut esittelijäneuvos outi kostama yle uutisille ja sen jälkeen

minun mielestäni hallitus todellakin näissä rakenneuudistuslinjauksissaan on tehnyt erittäin merkittävän ratkaisun mutta se vaatii jatkoa kuten hallitus itse on todennut ja marraskuun loppuun mennessä odotamme konkreettisuutta ja näiden linjausten konkretisoimista

kun sanon että tuhlataan viranomaistyötä ja tuhlataan veronmaksajien rahaa niin näiden perusteettomien hakemusten käsittelemiseen ja kaikkiin niihin liittyviin kuluihin käytetään vuositasolla tänä päivänä kymmeniä miljoonia euroja

suora vastaus edustaja niikolle

ei ehkä pidä syyttää hallitusta ja vielä vähemmän ministeri henrikssonia ja ehkä ei myöskään oikeusministeriön virkamiehiä siitä että tämä yksittäinen ehdotus on katsottu aiheelliseksi käsitellä omaisuudensuojan kannalta vaan kyllä nämä perusoikeusfundamentalistit siellä perustuslakivaliokunnassa ovat niin tarkkoja näissä asioissa että ovat kyllä säikytelleet varmasti nämä oikeusministeriön virkamiehet niin että tällainenkin asia ajatelkaa siellä ei jokaista sukkaa erikseen merkitä siihen listaan pitää tarkastella omaisuudensuojan kannalta

kysehän on siitä että hallituksen on välttämättä tehtävä toimenpiteitä joilla me voisimme parantaa kilpailukykyämme ja sitä kautta työllisyyttä

apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa todetaan että yksittäisellä virrellä on merkitystä

ainakaan ei minulla eikä kokoomuksella eikä hallituksella ole mitään syytä olla ajattelemassa asiaa kreikkalaisten kannalta tai edes italialaisten kannalta

eli kun asian esittelijä joka on todennäköisesti kirjoittanut tätä päätöstä pitkälle ja ainakin ollut sitä valmistelemassa lausuu näin ja kun apulaisoikeuskansleri itse lausuu kuten lausuu tässä kymmensivuisessa päätöksessään monessa kohtaa niin tämä on aivan turhaa valkopesua jälkeenpäin väittää että tässä apulaisoikeuskanslerin päätöksessä ei olisi ollut lainkaan suvivirrestä kyse ei siinä oli nimenomaan suvivirrestä

kun on paljon puhuttu näistä kahdesta kätilöstä niin kuten pääministeri sanoi he esittivät heti vaihtoehdon että kyllä he voisivat suostua lomarahojen leikkaamiseen jos se koskee kaikkia

ja hyvät kollegat vastaus tähän ei ole se että lisätään resursseja jolloin meillä on vastaanottokeskuksissa enemmän paikkoja meillä on enemmän viranomaisia meillä on enemmän poliiseja käsittelemässä ja tätä kautta prosessit nopeutuvat

miten vältetään koko euroopan alueella sellainen talouskriisi joka iskisi erittäin vahvasti myös suomeen joka pudottaisi suomen bkt kehitystä sitä kautta vaikuttaisi koko talouteen ja työllisyyteen kielteisesti valtion ja kuntien verotuloihin kielteisesti palvelujen järjestämiseen kielteisesti ja niin edelleen

vankeuden täytäntöönpano ei saa aiheuttaa vangin oikeuksiin eikä olosuhteisiin muita rajoituksia kuin niitä joista säädetään lailla tai jotka välttämättä seuraavat itse rangaistuksesta

ehkä lähempänä on rantakankaan ajattelu jossa ollaan sitä mieltä että nytkin velkaannutaan erittäin kovaa vauhtia tai sitten ilmeisesti lopun keskustan ryhmän ajattelu että otetaan sopivasti velkaa

kun eduskunta on tämän tietyllä tavalla itsestään selvän säädöksen tänne laittanut ja kun oikeusasiamies on tulkinnut sitä hyvin tiukasti ja minun mielestäni yksipuolisesti niin siitä on seurannut se ongelma että oikeusasiamies ei pelkästään ole puuttunut näihin tarkkailuhaalareihin vaan hän on tehnyt muitakin tulkintoja jotka estävät järkevää toimintaa

tämä ei ole vastaus sen takia että mitkään ajateltavissa olevat resurssilisäykset eivät riitä jos meillä samanaikaisesti on sellaisia vetovoimatekijöitä jotka merkitsevät sitä että suomeen tulee yhä lisää perusteettomia turvapaikkahakijoita

mitä tulee konkreettiseen kysymykseenne pankkien vahvistamisesta olen sillä kannalla että juuri näiden pankkien omien maiden tulee näiden pankkien tilannetta vahvistaa totta kai ensisijaisesti pankkien omistajien mutta heillä ei ole suurta halua investoida näihin omiin pankkeihinsa

herra puhemies

siinä oli myös kyse siitä voidaanko kouluissa järjestää sellaisia tilaisuuksia joita todella pidetään uskonnon harjoittamisena kuten uskonnollisia aamunavauksia tai ruokarukouksia

ei tämä malli ole ongelmaton tietystikään eikä kukaan sitä kuvittelekaan mutta se on eteenpäin menoa siihen suuntaan että aina kannattaisi tehdä edes vähän edes jotain

ja jos mietitte mitä nämä vetovoimatekijät ovat niin pyydän teitä katsomaan nyt puheena olevaan hallituksen esitykseen liittyvää kansainvälistä vertailua josta te näette että mikään euroopan unionin maa ei käsittele yhtä perusteellisesti ja yhtä suurin taloudellisin kompensaatioin euroopan unionin jäsenmaista tulevia turvapaikkahakemuksia kuin oma maamme suomi

keskustalle sanon kiitoksen siitä että olette luvanneet oman miljardin euron listan kuntien tehtävien karsimisesta

nyt kun aikaa menee liikaa en lähde tähän

tarkoituksena on kannustaa erityisesti lyhytaikaisen työn vastaanottamiseen

totean vain että perustuslakivaliokunta teki täysin selväksi että tällaisia tilaisuuksia voi edelleen järjestää ja apulaisoikeuskanslerin tässä suhteessa esittämät duubiot ovat perustuslain oikean tulkinnan kannalta aiheettomia

tämä uudistus onkin nimenomaan pienten lyhytaikaisten töiden vastaanottamisen ja työttömien ihmisten taloudellisen tilanteen parantamisen kannalta merkittävä asia

täällä on käytetty tosi hyviä puheenvuoroja viimeksi nyt edustajat jokinen ja tolvanen ja myös lakivaliokunnan puheenjohtaja holmlund ja olen varma että lakivaliokunnassa näihin asioihin suhtaudutaan ennakkoluulottomasti ja asianmukaisesti

arvoisa herra puhemies

vanki kanteli oikeusasiamiehelle ja oikeusasiamies totesi ettei vangilta nyt saa mennä ottamaan sitä kirjoituskonetta pois koska laissa ei erikseen ole säädöstä siitä että tällaisessa tilanteessa voidaan vangilta ottaa kirjoituskone pois

ensinnäkin meillä on nyt esillä hallituksen esitys joka pyrkii vähentämään ja ennalta estämään eu maista tulevat perusteettomat turvapaikkahakemukset

minäkin ihmettelen vasemmisto opposition aggressiivisuutta tässä tilanteessa ja näkemystä että tilanne ei ole suomen hallituksen hallinnassa

näiden työttömien taloudellisten loukkujen poistamisella voidaan auttaa työtöntä työllistymään nopeammin kokoaikaiseen tai muunlaiseen työhön kun ottamalla pieniä keikkoja sieltä täältä voi osoittaa oman työosaamisensa sitten myös työnantajalle

en näe että tässä on mitään semmoisia puoluepoliittisia intohimoja herättäneitä kysymyksiä jotka hallituksen pelisääntöihin viitaten tai muuten estäisivät lakivaliokuntaa tässä asiassa käyttämästä omaa harkintaansa ja omaa järkeään

tämä hallituksen esitys varmasti tältä pohjalta käsitellään mutta toivoisin että lakivaliokunta todellakin miettisi näitä asioita tarkasti

ymmärsin näin että kun vanki tuli lomalta haluttiin kurkistaa hänen suuhunsa jotta nähtäisiin onko siellä huumeita tai jotain muuta kiellettyä tavaraa tulossa vankilaan

uudistus hyödyttää myös työnantajia sillä esimerkiksi hoito ja palvelualoilla tarvitaan koko ajan lisää työvoimaa myös lyhytkestoisiin työtehtäviin ja kun nyt työttömän kannattaa vastaanottaa myös tällaiset lyhyet keikat niin molemmat hyötyvät

eräs keskeinen ongelma on yritysten usein pienten ja keskisuurten yritysten mutta suurempienkin vaikeus normaalin rahoituksen saamisessa normaalin pankkijärjestelmän kautta

oikeusasiamies totesi että ei vangin suuhun saa mennä kurkistamaan koska laissa ei ole erikseen säädetty että vangin suuhun saa tässä tilanteessa kurkistaa eli tämä lain säädös ja sen nykyinen tulkinta on johtanut käytännön ongelmiin

vaikka näistä hakijoista jokainen käytännössä tietää että hakemus on perusteeton ja että he eivät voi saada turvapaikkaa suomesta niin jo prosessin kesto ja sen kuluessa maksettavat taloudelliset etuudet ovat olleet riittävä syy hakea suomesta turvapaikkaa ja osa näistä hakijoista on hakenut sitä suomesta jo useamman kerran

tässä laajennetaan vankien muutoksenhakuoikeutta

kyllä kai kaikille on käynyt selväksi että hallitus olisi mielellään suonut ja itse asiassa suo mielellään vieläkin että työmarkkinaosapuolet keskinäisissä neuvotteluissaan löytävät ratkaisuja jotka kohentavat meidän kustannuskilpailukykyämme

vanhemmilla on oikeus ilmoittaa etukäteen tai vaikka koko lukuvuotta ajatellen näistä heidän pelisäännöistään ja vanhempien tahtoa on kunnioitettava

arvoisa herra puhemies

kun siltä vangilta otetaan se kirjoituskone pois tänä päivänä se saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella aluejohtajalta ja sitten erikseen valituksella hallinto oikeudelta

pääministeri vertasi puheessaan tilannetta asumiseen samassa rivitaloyhtiössä jossa yhdessä asunnossa on tulipalo syttynyt ja jossa on silloin meidän muiden asukkaiden jotka asumme muissa asunnoissa intressissä ehdottomasti pyrkiä tätä paloa rajaamaan ja patoamaan niin ettei se ulotu meidänkin asuntoihimme

kysyisin kuitenkin vielä ministeri risikolta sitä miten tämä vaikuttaa niihin työttömiin jotka jatkossakin hyvästä uudistuksesta huolimatta ovat toimeentulotukiasiakkaina

myönnän että tekstini oli reipasta ja värikästä mutta minä toivon että se ei hämärrä sitä että asia on todella vakava siis kysymys siitä päättääkö suomessa rikostorjunnan käytännöistä vankeinhoidon käytännöistä tupakointirajoituksista ja muista eduskunta viime kädessä vai päättävätkö viime kädessä perustuslakivaliokunnan kuulemat yhden käden sormilla laskettavat asiantuntijat ja heihin sitten nojaavat perustuslakivaliokunnan neuvokset ja jäsenet

nämä opetushallituksen ohjeet eivät kaipaa mitään apulaisoikeuskansleri puumalaisen tai kenenkään muunkaan ohjeistamaa uustulkintaa tai uuskirjoittamista ja kaiken kaikkiaan on sanottava summa summarum että oli erinomainen asia että perustuslakivaliokunta tähän puuttui ja oli erinomainen asia että myös tämä keskustelu käytiin ja nähtiin näiden ihmisoikeusfundamentalistien harharetket

mitä mielestänne voitaisiin tässä tilanteessa tehdä jotta varmistettaisiin suomalaisten tai suomessa toimivien pankkien normaali antolainaustoiminta yritysten tarpeisiin

kun me teemme toisaalta työtä jotta turhien juttujen määrää voitaisiin karsia jotta oikeudessa voitaisiin keskittyä oleellisiin asioihin niin nyt ei riitä että se vanki saa vaatia oikaisua eikä riitä että se valittaa hallinto oikeuteen vaan nyt pitää antaa vielä oikeus hakea muutoksenhakulupaa korkeimmasta hallinto oikeudesta

tilanne on juuri näin

ei siitä ole laissa mitään säädöstä eikä se johdu suoraan siitä rangaistuksesta koska kyllä se vapaus suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan voidaan estää muureilla ja muilla suljetuilla ovilla

vaikka joku on rikkonut yhteiset pelisäännöt mitkä on sovittu on vaikka juonut viinaa ja polttanut tupakkaa sängyssä ja sitä kautta on talo syttynyt palamaan niin ei se meitä auta jos me vaan huutelemme sieltä että oma vika kuka käski olla sika vaan kyllä meidän intressissämme on se että me osallistumme siihen patoamiseen

ja kuten sanoin kansainvälisestä vertailusta näette minkälaisia hyväntahtoisia hölmöjä me suomalaiset olemme verrattuna muihin euroopan unionin jäsenmaihin

nyt on saatu perustuslakivaliokunnalta tässä asiassa taas uudelleen kestävä ratkaisu joka siis nojautuu perustuslakivaliokunnan jo aikaisemmin ottamaan kantaan

kuten jo edellä totesin tämä toivomus työmarkkinaosapuolille on edelleen voimassa jotta vältämme nämä puheena olevat lait ja kuten myös totesin toivoisin oppositiolta samanlaista valmiutta osallistua kuin mitä nämä kätilöt osoittivat